tavallaan se jos mikä voi jossain tilanteessa olla vähän kyseenalaistakin että tavallaan haluaisi ottaa oman alan töitä kehittyä siinä ja saada aidosti sen jalan sinne oven väliin just niihin töihin mitä aikoo tulevaisuudessakin tehdä mutta kyllä nämä nykyiset tulorajat ovat sentyyppisiä että ellei sitten perintään halua niin kyllä ne ovat yleensä aika paljon muunmoisia töitä mitä lähdetään tekemään

korkein oikeus myönsi kyllä että ympärileikkaus jolla peruuttamattomasti poistetaan tervettä kudosta merkitsee puuttumista asianomaisen henkilön ruumiilliseen koskemattomuuteen ja että se jossain määrin kipua aiheuttavana näyttäisi lähtökohtaisesti täyttävän pahoinpitelyrikoksen ulkoisen tunnusmerkistön joko sen perusmuodossa tai sen lievässä tekomuodossa

olisi siis syytä nyt tuoda ilmi se mikä painoarvo annetaan tälle perustuslakivaliokunnan lausunnolle ja sen johtopäätökselle entä niille perusteluosille jotka siinä ovat entä sitten valtiovarainvaliokunnan mietinnölle jonka pohjalta ervv laista on päätetty jossa yhteydessä muuten päätettiin siitä ervv sopimuksen muutoksen hyväksymisestä joka on kyllä aivan yksiselitteinen ollut

toivottavasti tämä lakimuutos ei ole askel siihen suuntaan että mennään tähän koska minä olen sitä mieltä että ainakaan näiltä kehitysvammaisilta henkilöiltä ei pidä vähentää sitä ohjausresurssia mitä heillä on tällä hetkellä käytössään

saa nähdä kuinka kauan tällä yhteiskunnalla on varaa näinkin tarkkarajaiseen ammatinharjoittamisen rajaamiseen mikä nyt on tilanne

en tiedä tuoko tämä nyt olemassa oleva ja jätetty lakialoite sitä siihen mutta kyllä tässä erittäin raskas vastuu on etenkin niillä vanhoilla puolueilla siellä kunnissa ihan riippumatta siitä kannattaako kuntauudistushanketta vai mitä hanketta vai vastustaako kaikkia

toki perusteet on ilman muuta tuollekin mitä edustaja kiljunen tuossa sanoi mutta aina voisi vähän miettiä sitä tapauskohtaista harkintaa kuitenkin

ei siinä mitään ne ovat hyviä töitä mutta kannattaisi myös miettiä sitä paljonko se tuo että pääsee niihin oman alan töihin ja sitä on tosi vaikea minkään ekonomistin lähteä laskemaan

korkein oikeus päätyi kuitenkin pitämään poikien ympärileikkauksen taustalla olleita uskonnollisia kulttuurisia ja sosiaalisia syitä sellaisina perusteina jotka oikeuttivat syytteessä olleen henkilön menettelyn huolimatta siitä että se lähtökohtaisesti täyttää pahoinpitelyn tai ainakin lievän pahoinpitelyn ulkoisen tunnusmerkistön

pahoin vähän pelkään parantaako tämäkään tilannetta mutta noin yleisesti ottaen tervehdin positiivisesti sitä että ajoissa pystyy vaikuttamaan ja kuullaan ja näin

kyllä minäkin olen aiemmin ollut sitä mieltä että ensisijaista olisi tämä että tällä opintorahalla nimenomaan opiskellaan ja asumislisällä tullaan toimeen mutta kun se ei nyt vain riitä ja siinä ei ole saatu aikaan mitään isompaa kokonaisuudistusta niin pakko jostakin on aloittaa

mitä tällä oikeustilalla tarkoitetaan

tarkoitetaanko sillä nyt meidän kotimaan asioita ovatko ne yksi yhteen vai tarkoitetaanko sitä onko lainsäädäntö yksi yhteen kansainvälisen sopimuksen kanssa eli täällä se ei keskeytä

tämä ei varmasti vie tätä mihinkään huonoon suuntaan koska me nyt jo tiedämme kuinka pieni määrä opiskelijoita suorittaa edes tämän minimiopintovauhdin se on joitakin kymmeniä prosentteja

artiklassa suojatun henkilökohtaisen koskemattomuuden vaikka totesikin euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä että suhteellisen vähäinenkin lääketieteellinen toimenpide voi merkitä perusoikeuksien loukkausta jos se tehdään ilman asianmukaista suostumusta

nyt kun tässä edellytetään vähintään sitä vauhtia ja sitten saa vielä valtavan hyödyn jatkoelämäänsä ajatellen ja yhteiskuntakin hyötyy niin kyllä tässä kaikki voittavat

on juridisesti kestämätöntä että poika ja tyttölapset asetetaan oikeudellisessa tarkastelussa eriarvoiseen asemaan heille suoritetun ympärileikkauksen lainmukaisuutta arvioitaessa

arvoisa herra puhemies

tässä on edustaja pekkarinen ansiokkaasti tuonut esille sen vielä toistamiseen mitä perussuomalaiset ovat kertoneet että tehokkuus ei ole riippuvaista kuntakoosta

pienimmistä kunnista monissa on jonkun verran huomauttamista ja suurissa kaupungeissa aivan suurimmissa kaupungeissa

tämä perustuslain kohta on universaalin jakamattoman ihmisarvoisen elämän perusta eikä sitä voida sivuuttaa vetoamalla uskonnollisiin traditioihin tai normeihin ja näin sallia ympärileikkauksen kaltaisten rituaalien suorittamista pienelle lapselle

keskustahan on kuitenkin myös paras hankkeen isä osittain ainakin yksi isä moni ei ole halunnut kyllä oikein tunnustaa tätä isyyttä

kyllähän se tietysti jotain hallituksen tilanteesta kertoo että täällä on nyt vain kuusi hallituspuolueitten edustajaa tätä omaa esitystään viime vuodelta puolustamassa

alaikäisellä lapsella ei ole mahdollisuutta vajaavaltaisena toteuttaa tosiasiallisesti uskonnonvapauttaan vaan ympärileikkaus järjestetään käytännössä aina vanhempien tahdosta tai vanhemman tahdosta niin kuin tuli ilmi esimerkiksi ylen mot ohjelmassa joka esitettiin viime maanantaina

ja missä se hallituksen kuntarakennelaki luuraa

oikeastaan ilmeisesti häpeätte vähän tätä tai ainakin ne jotka ovat nyt pois täältä hallituksesta että kun kerran näin paljon on sivuja niin eikö jos on ylpeä saavutuksista pitäisi tulla julistamaan sitä kirjaa sitä sanaa mikä on ikään kuin tullut lihaksi nyt sitten

arvoisa herra puhemies

itse vaikutan tuolla perustuslakivaliokunnassa ja tässä on saanut hämmentyneenä seurata vuosikausia sitä politiikkaa että yksittäinen toimivallan siirto mikä on unionille tehty tämän eurokriisin hoidossa ei ole enemmistön mielestä koskaan vaatinut perustuslain muuttamista koskaan ei ole tullut vastaan se raja että pitää täällä käsitellä määräenemmistöllä se päätös

mutta tästä kuntauudistuksesta voi vain yhtyä täällä käytettyihin puheenvuoroihin siltä osin että se on ollut todella sen tyyppinen hanke joka nyt näyttää sitten vetävän vesiperän

nyt lipeää jo useita

hyvä niin

mutta kyllä nyt kuitenkin haluan tässä yhteydessä viestittää kuntakentälle kuntalaisille että jotta tämä varmistetaan että tämä prosessi käynnistyy uudestaan uudelta pohjalta niin nyt on tultava kunnista kuntalaisilta vahva viesti että hallituspuolueitten edustajia ei tule päästää valtuustoihin siinä määrin kuin tähän asti koska he tätä prosessia vievät sätkynukkeina eteenpäin

arvoisa herra puhemies

suomen lääkäriliiton poikien ympärileikkausta koskevan lain käsittelyn aikana antaman lausunnon mukaan muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus ei ole sairaudenhoitoa eikä terveyden edistämistä eikä se kuulu suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään

eduskunta edellyttää että vaiheittaisten muutosten kumulatiivinen vaikutus eduskunnan budjettivaltaan sekä kansalliseen suvereniteettiin on otettava korostetun huolellisesti huomioon jos eu sääntelyä jatkossa aiotaan edelleen vahvistaa kansallista päätöksentekoa rajoittavalla tavalla

lääkäriliiton mukaan lääkäriä ei voida velvoittaa eettisistä syistä toteuttamaan uskonnollista rituaalia josta ei ole potilaalle terveydellistä hyötyä

meillä on näytön paikka ja minä luulen että kuntalaiset myös haluavat muuttaa sitä voisi sanoa jonkun sortin poliittisen korruption kulttuuria mikä monilla paikkakunnilla on vallinnut

suomen valtion tavoitteena on oltava se että uskonnolliset yhteisöt luopuisivat alaikäisille suoritetuista uskonnollisista ympärileikkauksista ja antaisivat yksilölle tämän saavutettua riittävän kypsän iän aidon valinnanvapauden ympärileikkauksen mahdollisesta teettämisestä oman vakaumuksensa perusteella

se sitten jää nähtäväksi onko sellaista perustuslaillista ongelmaa yhdistää nämä lukemat että tämä voidaan toteuttaa vai pitääkö valita joku yksi tietty luku ja onko se luku sitten pienempi mutta se tulee esille tässä valmistelussa

ilman lääketieteellisiä perusteita suoritetun ympärileikkauksen järjestäminen joka järjestää viittätoista vuotta nuoremmalle lapselle ilman lääketieteellisiä perusteita ympärileikkauksen tai osallistuu sen suorittamiseen on tuomittava jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta ilman lääketieteellisiä perusteita suoritetun ympärileikkauksen järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi

se on käynyt ilmi että sosialidemokraateilla ei ole omaa vaihtoehtoa ja silloin sellaista tahoa jolla ei ole omaa näkemystä on vaikea ottaa mukaan mihinkään parlamentaariseen työryhmään

mutta se on hyvä tietää että kun linjataan tästä maakuntaverotuksesta niin kun tämä asia on vielä vaiheessa on hyvä kuulla että tältä osin esimerkiksi sdpltä on ilmeisesti tukea tiedossa koska omasta mielestäni kyllä verotus ainakin jollakin aikavälillä kuuluu tähän uudistukseen jossa vallan ja vastuun pitää kohdata toisensa

haluan tähän loppuun vielä todeta sen että myös tuomioistuimissa odotetaan poliittista vastuunkantoa tästä asiasta eli täällä on saatava selvyys tähän tilanteeseen joka nyt vallitsee tähän epäselvään tilanteeseen suomalaisessa yhteiskunnassa

onko tämä ympärileikkausten teettäminen alaikäisille sallittua vai onko se kiellettyä ja rangaistavaa

nythän tilanne on se että tätä asiaa on palloteltu aikaisemmin eri ministeriöissä mutta sitä ei ole kuitenkaan mihinkään suuntaan ratkaistu

kyllä tästä salin tämänhetkisestä koostumuksesta ja siitä että edustajia ei juuri ole paikalla huomaa että tämä on varsin kiusallinen kysymys mitä me nyt täällä käsittelemme hyvin monille tahoille

on meidän kaikkien kansanedustajien velvollisuus ratkaista tämä asia riippumatta siitä pitääkö sitten itse tätä kysymystä tärkeänä vai ei

oikeastaan perussuomalaiset on puolueena ainut jolla on puhtaat näpit tässä tilanteessa

mutta se mikä ei ole myönteistä on se että hallitus ei edelleenkään mieti muuta vaihtoehtoa

arvoisa herra puhemies

on se jännä juttu että nyt ikään kuin annetaan ymmärtää että ei ole olemassa tällä hetkellä mitään hätätilaa euroopan koko rahoitusvakauden osalta

kreikka todennäköisesti kaatuu ja voi aivan hyvin olla että tämä rahoituspakettikin jota kreikalle hallitus on ajanut saattaa kaatua

ja jos se kaatuu näihin vakuusvaatimuksiin niin silloin voi sanoa että perussuomalaisetkin ovat varsin tyytyväisiä siihen että näitä vakuuksia on lähdetty vaatimaan

mitä tulee siihen mitkä ovat vaihtoehdot ja näin niin se on selvää että ei mitään helppoja vaihtoehtoja ole

ainakin minulla on luottamus suomalaiseen koulujärjestelmään ja meillehän on kaikille varmasti tunnettua se että meillä on suhdannevaihtelut yhteiskunnassa ja jos niitä väen väkisin lähdetään estämään tällaisella politiikalla mitä euroopassa on lähinnä eu olosuhteissa harjoitettu niin siitä seuraa juuri tällainen kriisi

arvoisa herra puhemies

kyllähän tässä on esiintynyt jo semmoista erittäin huolestuttavaa euroopan keskuspankin taholta että käytännössä rahan määrää lisätään markkinoille

ne jotka ovat tätä eu politiikan suuntaa ja ylipäätään eu jäsenyyttä olleet kannattamassa euro mukaan lukien kyllä kantavat vastuun

silloin kun näin tehdään vielähän inflaatio on pysynyt jollakin lailla kurissa niin se mikä on jäänyt huomiotta on että eurohan devalvoituu jatkuvasti moniin muihin valuuttoihin nähden ja kun se devalvoituu niin sieltä aikanaan seuraa myös hyperinflaatio perässä eli sitä rahaa joudutaan sitten painamaan lisää kun naapurien rahat ovat arvokkaampia

myös tällainen päätöksenteon hajauttaminen mitä tässä ikään kuin liittovaltiokehityksessä on mukana on kyllä johtanut aina tähän asti pääomien keskittymiseen

mitä syvemmälle mennään integraatiokehitykseen ja voidaan puhua niin sanotusti hajautetusta päätöksenteosta jota on kansalaisen entistä vaikeampi paikantaa sitä enemmän se johtaa pääomien keskittymiseen pitkällä aikavälillä

kyllä nyt pitää järjen äänen sanoa että tälle on sanottava ei ja eduskunnan on myös osaltaan ilmaistava vakaasti että euroopan keskuspankki ei saa mennä setelirahoitukseen eikä jälkimarkkinaostoihin jota se setelirahoitus myös edustaa

ja kun me paljolti kansanvallan kautta kontrolloimme pääomia me pystymme verottamaan joku kutsuu sitä sosialisoinniksi minun mielestäni verotus on positiivinen asia kun sitä oikein harjoitetaan ja niillä verovaroilla luodaan niitä edellytyksiä ihmisille niitä mahdollisuuksien tasa arvoisuuksia joiden avulla sitten ihmiset pystyvät itse luomaan hyvinvointia

kyllä kokoomuksen linja on sellainen että minä varoittaisin nyt niitä kansalaisia jotka ikään kuin ajattelevat ja vähän pelkäävätkin että miten sen minun omaisuuteni nyt käy sen minun taloni ja näin jos rysähtää

aivan aluksi vielä pari näkökohtaa tähän käytyyn debattiin

aika uskomatonta että jos tulee tilanne että tarvitaan takuumiestä tarvitaan lainaa niin pankin pitäisi toisin sanoen pyytää lainansaajalta

ministeri wallin peräänkuulutti todisteita niille väitöksille että hän on harhauttanut eduskuntaa

eli kyllä ne pääomat mitä meillä tavallisilla kansalaisilla on hallussamme ehkä tiettyä väestöryhmää lukuun ottamatta ovat niin pieniä että silloin kun aloitetaan tällainen uusjako niillä ei ole mitään merkitystä ja siksi niihin tarrautuminen on erittäin vaarallista ja se on just sitä mitä kapitalistit ovat aina halunneet ja haluavat

hän nyt ehti poistua jo paikalta vaikka esimerkiksi hän kohdisti asianomaiseen edustajaan tämän todistelutaakan näyttämisen

minä toivon että ihmisiä ei peloteltaisi ikään kuin sillä että se on vääjäämätöntä että nyt ei varmasti tule olemaan helppoa

silloin aletaan puhua sen suuruusluokan summista että jos tuo riski realisoituu niin miten meidän perustuslakimme siinä tilanteessa toteutuisi

helmikuuta ministeri wallin antoi ymmärtää että puolustusvoimauudistusratkaisut pohjautuisivat vain maanpuolustuksellisiin ratkaisuihin

miten voimme turvata lakisääteiset palvelut suomalaisille ne palvelut jotka käytännössä perustuslain nojalla on kaikille taattu

myös taloutta sivuttiin tässä keskustelussa sitäkin lähinnä välillisesti niin että niillä taloudellisilla ratkaisuilla perusteltiin tätä kokonaisratkaisua

sitten mitä tulee tähän aatteiden kriisiin niin kyllähän tämä kertoo siitä että tässä on haluttu myös viestittää ihmisille että hei antakaa me hoidamme nämä asiat keskittykää te vain kuluttamiseen

nyt sitten on takaisinmaksun aika niin että kyllä se niin on että kun pirulle antaa pikkusormen niin se vie koko käden

helmikuuta myöhemmin esiin tuomiaan varusmiesten äidinkieleen liittyviä perusteluita tässä puolustusvoimauudistuksessa

herääkin aiheellisesti kysymys onko eduskunta aiemmilla päätöksillään eun perussopimusmuutosten hyväksymisestä vaarantanut valtiosääntömme kansanvaltaisia perus teita kun maininta eu jäsenyydestä halutaan tuoda nyt nimenomaan perustuslakimme valtiojärjestystä käsittelevään osioon

hallitus ei ole näpelöinyt varuskuntauudistusta aluepolitiikan perusteella ei minkään muunkaan politiikan perusteella vaan ainoastaan luottanut siihen että puolustuksen asiantuntijat tekevät maanpuolustuksen kannalta parhaimmat ratkaisut

ja se tarkoittaa sitä mitä sen nyt poliittisesti päätetään sitten tarkoittavan koska eun tuomioistuin perustaa osan ratkaisustaan siihen mikä on eun oma tavoite eun politiikassa

jos eu mielisten on tässä tarkoitus ikään kuin jälkikäteen hakea hyväksyntää harjoitetulle perustuslain tulkinnalle perustuslain täydellisyysperiaatteeseen vedoten niin itse asiassa tullaan samalla paljastaneeksi se miten salakavalasti on vaarannettu valtiosääntömme kansanvaltaisia perusteita

tämä on absoluuttinen fakta

lisäksi pääministeri puhui sotilaiden asiantuntijuudesta ja siitä miten hallitus on halunnut nojautua siihen

eli voi hyvin kysyä että eikö tämä ole vähän eduskunnan halventamista jos tänne tullaan ja väitetään että me täällä sitten päättäisimme siitä asiasta

arvoisa herra puhemies

euroopan rahoitusvakausvälineen perustaminen ja etenkin sen muuttaminen esitetyllä tavalla ovat häikäilemättömiä yrityksiä viedä eurooppaa kohti liittovaltiota järjestelmää jossa voitot ovat yksityisiä mutta tappiot yhteisiä ja jossa päätöksenteko on entistä vaikeammin seurattavaa ja siten entistä epädemokraattisempaa

en peräänny tästä väitteestä ollenkaan en yhtään